totta kai meillä on artturi iivari virtanen ja meillä on aivstä tiedenobel mutta sitä ei ole tehty yliopistossa vaan yksityisessä yrityksessä

tämä tarkoittaa sitä että ei ole mitään pahaa tuoda tiedemaailmaan yksityistä pääomaa yksityistä yritteliäisyyttä ja vapauttaa tätä kautta professorit siihen työhön johon heidät on tarkoitettu

tekemään tiedettä ja tekemään tutkimusta ja antamaan opetusta innokkaille ylioppilaille

tämä on kyllä hävettävä tilanne

näiden tehtävänä on taata yliopistolle se lisärahoitus minkä tämä uusi laki tulevaisuudessa yliopistoille varmistaa ja vapauttaa professorit opettajat siihen työhön mihin heidät on tarkoitettu

onko kerta kaikkiaan niin että suomen oikeuslaitos ei vielä ole ymmärtänyt sitä että ihmisoikeuksia on yksinkertaisesti noudatettava ja niiden kanssa on oltava huolellisia eikä tule suvaita vääryyksiä

heitä ei ole tarkoitettu rahan kerjäämiseen vaan heidät on tarkoitettu opiskelijoitten opettamiseen ja tieteen tekemiseen

minä olisin toivonut että myös oppositio tätä uutta vapautta uutta autonomiaa yliopistoissa kannattaisi

elikkä tämä ed

sitten kun eun ja etan ulkopuolisilta opiskelijoilta otetaan lukukausimaksut niin tällä muka avattaisiin suomalaisillekin opiskelijoille lukukausimaksut ja tämä olisi aivan järkyttävä asia

sinne varmasti on menossa mies kun kunhan tulee korkeimmasta oikeudesta päätös vanhasen ja ruususen kiistasta niin jos se on sananvapautta rajoittava niin se todennäköisesti menee sinne

samalla tavalla eithen on todennäköisesti menossa myös kata kärkkäisen voitto hovioikeudessa sananvapauden loukkaamisesta lehdille annettu tuomio

tähän kolmanteen

ahtiainen

se on oma syy jos on oman julkisuutensa avannut lehdistölle

työnantaja

asiaan onko virkasuhde tai työsuhde en puutu sen enempää kuin huomautan vaan että jos yliopisto on työnantaja niin kyllä siellä voi olla silloin myös työsuhde toiminnassa eikä välttämättä tarvitse olla virkasuhdetta

yleltä minun käsitykseni mukaan on menossa yksi tai kaksi asiaa euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

elikkä jotain pitäisi nyt tehdä oikeuslaitoksen suhteen

syyttäjät syyttävät liian herkästi ja tuomioistuimet oikeuslaitos tuomitsevat aivan miten sattuu

mutta minun mielestäni tämä ei ole yliopistolain tärkein ja oleellisin asia

tämän lain käsittely oli etenkin perustuslakivaliokunnassa hyvin kitkaista ja en puutu tähän sen enempää koska seuraavana puhuu perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja

mutta sanon yhden asian

hallituksen alkuperäinenkin esitys olisi ollut ihan selkeästi säädettävissä tavallisena lakina ja siihen ei olisi tarvittu perustuslain tulkintoja ja muutoksia ja uudistuksia ja kikkailua

mutta nämä helsingin yliopiston hienot valtiosääntöprofessorit olivat hyvin tiukkoja kaikissa asioissa

toinen asia on voisi sanoa niin että ilman uutta perustuslakia heidän sanansa olisi voitu jättää silleen ja tämä olisi tullut sellaisena voimaan kuin hallitus alun perin tarkoitti

kaikesta huolimatta vaikka tämä perustuslakivaliokunnan lausunto oli vaivalloinen ja hankala tämä peruslait lakivaliokunnan lausunto kyse siellä kuitenkin saatiin sellaiset joustot ja sellainen mahdollisuus että jos yliopisto haluaa niin sillä on hallitus jossa kaikki ovat ulkopuolisia ja joka voi täysipainoisesti tehdä sen työn joka tähän asti on kuulunut professoreille elikkä varainhankinnan

arvoisa puhemies

minä täällä oli tiukkana mitä hengität ja puhevuorosta

ensiksi kiitän ministeriä siitä erinomaisesta työstä mitä hän on uuden elinkeino ja työministeriön johdossa tehnyt

tämä ei tarkoita sitä että yliopiston perusrahoitus joutuisi tämän varainhankinnan kohteeksi senhän valtio ja hallitus on luvannut taata vastedeskin

työ on ollut erittäin hyvää ja osasyy siihen että emme ole ihan taipuneet ja vaipuneet taantumaan

suomessa on pitkään jatkunut talouskasvu joka suurelta osilta johtuu osin onnistuneesta ja pitkäjänteisestä tiede ja teknologiapolitiikasta ja hyvin toimivasta innovaatiojärjestelmästä

arvoisa puhemies

aluksi haluaisin puuttua yhteen ihan käytännön asiaan

jatkossa tähän pitää panostaa entistä enemmän ja panostetaanhan entistä enemmän

vilkuna esitti kannanoton siitä että hän ei saanut vastauspuheenvuoroa ja hänen piti tulla tänne pönttöön puhumaan niin minä voisin kysyä näinpäin

meille tulee aalto yliopisto ja yliopistouudistus kokonaisuudessaan

innovaatiopolitiikan tehtävänä onkin jatkossa löytää uusia välineitä yritysten kasvun ja kansainvälisyyden vauhdittamiseen

etenkin oulun seudulla on pitkään nautittu teknologiapolitiikan hedelmistä

valitettavasti on todettava että muutaman vuoden aikana vauhti on hieman hiipunut mutta onneksi ei eila karannutta ei ei ei lakannut päinvastoin olemme nyt pääsemässä uuteen alkuun ja uuteen vauhtiin

mennään sitten asiaan

oulun yliopisto ja kaupunki yhdessä yritysten kanssa ovat tehneet hyvää rakennustyötä niin että kasvuvauhti saadaan potkaistuksi tehokkaaseen yläluisuun jahka päästään tästä taloustaantumasta eroon

toivottavaa on tietenkin että myös oulun seudun muut kunnat tulevat mukaan ja tässähän meillä onkin oulun seudulla paljon tehtävää koska jostain syystä oulun seudun kunnat karsastavat oulua

voi olla näin

jos suomen vienti kerta kaikkiaan tyssää maailmalle jos ei voida viedä sen enempää ruotsiin saksaan venäjälle kuin muuallekaan niin emme me kovin kauan täällä tule toimeen pesemällä toistemme paitoja

ehkä me olemme liian suuria tai sitten me olemme liian ylpeitä

siksi alueiden kehittämisrahat tulevat enemmän kuin tarpeeseen

vaikka kotimarkkinoitten elvytys ja kotimarkkinoiden toimivuus totta kai pitävät yllä työllisyyttä sen lisäksi tarvitaan myös vientiä

niinpä on syytä kiittää valtiovarainvaliokuntaa että se lisäsi miljoona euroa maakunnan kehittämisrahan ei sidotun osan korottamiseen

kuka niitä myöntää kuka hallinnoi kuka valvoo että rahat menevät juuri oikeisiin järkeviin kohteisiin

silloin suomessa oltiin nykyislantilaisten tapaan euroopan omistajia ei välitetty pantiin rahat menemään ja tuhlattiin ja pankit menivät konkurssiin ihan niin kuin nyt lähes kaikkialla muualla paitsi meillä

minusta on ollut erinomainen asia että juuri tem on ottanut vastuun eun rakennerahojen käytöstä ja jakamisesta

näin siksi että maaseudun ja alueiden kehittäminen kokonaisuudessaan tapahtuu pääasiassa ohjelmaperusteisesti eun rahoituksella

temin tulee valvoa jatkossa entistä tiukemmin sitä että rahoille todella saadaan vastinetta eli rahat hyödyttävät aluetta sen elinkeinoa yrityksiä ja yliopistoa

sen jälkeen on yritetty tehdä kaikki jotta taseet olisivat riittävän voimakkaita jotta kestettäisiin tulevat taantumat

mutta jos rahat käytetään pitkospuiden rakentamiseen erämaahan kuten on joskus tehty menneinä vuosina niin eihän tämmöisessä rahan jakamisessa tietenkään mitään tolkkua ole

on mieluummin lomautettu kuin annettu potkuja ja on ilman muuta selvä asia että näin täytyy tehdä koska tulevaisuudessa hyvistä työntekijöistä on todella huutava pula

sitten sanoisin vielä sen minkä sanoin äsken omassa vastauspuheenvuorossani että tämä hallitus todella on tehnyt kaiken sen mikä sen vallassa on tehdä jotta me selviäisimme tästä taantumasta jokseenkin vaurioitta ja kuivin jaloin

tähänhän valtion tuottavuusohjelmakin tähtää että julkinen sektori valtio tulisi toimeen hieman vähemmällä työvoimalla ettei se jatkossa imisi kaikkea itselleen vaan että työvoimaa jäisi myös yksityisen sektorin tarpeisiin

me selviämme

sitten haluaisin sanoa parista asiasta

kuntien taloustilanteen heikkenemisestä

se on varmasti totta mitä täällä on puhuttu mutta voi kysyä voisivatko kunnatkin joskus tehdä jotain toisin kuin ne tällä hetkellä tekevät

myös työ

kuntien käytännöt ovat niin vanhakantaisia ja rahaa ja työpanosta vaativia että ilman uudistuksia ne todella voivat jatkossa huonosti jos taantuma iskee suomeen lujasti ja jos ei kyetä joillakin keinoin järkeistämään palvelutuotantoa ja toimintoja

kuntien tilanne nimittäin on sellainen että jos terveyskeskukset uudistettaisiin ottamalla esimerkkiä yksityisen sektorin sairaanhoidosta terveydenhoidosta niin todennäköisesti ihmiset tulisivat hoidetuiksi puolta pienemmällä väellä kuin nyt

toinen uudistus on palveluseteli

on paljon järkevämpää antaa ihmisille mahdollisuus ostaa omat palvelunsa joko kolmannelta tai yksityiseltä sektorilta jos kunta ei pysty niitä tarjoamaan tai jopa kunnalta sen takia että tällä tavalla markkinat ohjaavat sitä millä tavalla toimintoja tehdään

sitten haluaisin vielä yhden asian mainita jos puhemies sallii pikkuisen ajan ylityksen kun puhuin toisesta asiasta tässä ihan aluksi eli tämän kotitalousvähennyksen

se on erinomainen uudistus ja olen todella ihmetellyt sitä että aikaisemmissa keskusteluissa vasemmistossa on tätä uudistusta arvosteltu

zyskowiczin ja ed

tämä jos mikä tuo työpaikkoja ja luo uutta yrittäjyyttä

söderman on puhunut että oikeusasiamiehen virastoon tulee yksi kaksi virkamiestä tai tällaista jotka pitävät yhteyttä näihin järjestöihin

mutta järjestöille ei pidä antaa mitään sen kummempaa vaikutusvaltaa kuin lausunnonantamisvalta

se on ihan järkevä työ jota kannattaa tehdä mutta ei mitään suurta järjestelmällistä organisaatiota

se riittää kyllä että meillä on eduskunnan oikeusasiamies ja sen virasto ja sinne muutama ihmisoikeuksiin keskittyvä ihminen

jos se pystyisi panemaan tuomarit ja oikeuslaitoksen päättävät ihmiset syyttäjät koirakouluun niin ettei tulisi näitä ihmisoikeustuomioita niin se olisi kyllä hyvä asia

se parantaisi meidän mainettamme

arvoisa puhemies

kysymys on vain siitä kuinka ihmeessä me pystymme sen kaiken pitämään pystyssä ja rahoittamaan tämän laman jälkeen tämän taantuman jälkeen kun meillä on suurin piirtein puolet budjetista kohta velkaa

aiotteko te tuoda eduskuntaan sellaisen lakiesityksen jota esimerkiksi poliisiylijohtaja on vaatinut että toimittajien lähdesuojaa kiristetään

tämä on aika vakava asia sen takia että esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kolmessa sananvapaustuomiossa on nimenomaan tähdennetty sitä että demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu että se sietää poliittisesti epäkorrekteja mielipiteitä jotka voivat kohdistua poliitikkoihin erilaisiin ryhmiin vähemmistöihin uskontoihin ja sananvapaushan meillä nyt viimeaikaisten tuomioitten perusteella on todella vaarassa

minä viittaan vaan halla ahon tuomioon joka oli minun mielestäni aivan käsittämätön

arvoisa puhemies

minä olen oikein tyytyväinen että voin puhua viimeisenä puhujana tänä iltana ettei tarvitse huomenna jännittää koska en ole sillä tavalla valmistautunut puheeseen

autiota erinomaisen hyvästä ja mieliä herättävästä puheenvuorosta

näin täytyy juuri ajatella ja tätä olisin yrittänyt tuoda omassa puheenvuorossani esille jos jossakin vaiheessa sen pitäisin

mutta ensimmäistä kertaa minun elämäni aikana aika pitkän elämäni aikana minä voin antaa tunnustuksen ay liikkeelle ja tälle kolmikantaiselle valmistelulle

sieltä todellakin syntyi sellainen ratkaisu joka pelasti tämän maan

tähän von wredekin on puuttunut

toinen asia meidän kouluissamme ei hyväksytä yksilöllisyyttä ei suvaita erilaisuutta ei anneta oppilaille oman tasoista opetusta

jos tähän olisi tullut yleislakko jota sdpn puheenjohtaja suorastaan kannatti televisiossa niin mihin me olisimme joutuneet

onko kaikille opetettava kaikki

minä sanon että se entinen järjestelmä jossa oli kansakoulu ja keskikoulu ja sitten jos ei päässyt keskikouluun jatkettiin kansakoulussa edelleen oli itse asiassa paljon parempi kuin tämä nykyinen

joka tapauksessa minä en siitä huolimatta pidä järjestelmää parlamentaarisen demokratian kannalta onnistuneena mutta tässä tapauksessa se tuotti todella erinomaisen tuloksen

tasokurssit miksi me ministeri ole millään ei vastaus kuuluu rooli korostuu toinen asia on olemme hylänneet ne

minä voin melkein omasta kokemuksestani sanoa että siinä ei nyt enää kyllä ole suomi kehityksen kärjessä

meillä ei arvosteta sen enempää ikäihmisiä ei työssä eikä oikein missään muuallakaan

jostain syystä me elämme nuoruuden hurmassa ja nuoruuden ihannoinnin aikaa ja unohdamme että työpaikoilla tarvittaisiin nimenomaan hiljaisen tiedon välittäjiä niitä osaajia jotka tietävät työpaikan ja työelämän menettelytavoista jotka pystyvät neuvomaan niitä nuoria jotka tulevat suoraan koulunpenkiltä

kun näitä ihmisiä pannaan tieten tahtoen pois niin yritykset menettävät sellaisen voimavaran että ne tulevat vielä ihan varmasti katumaan

mitä voitaisiin tehdä että yritykset voisivat pitää ihmiset ja nämä viihtyisivät yrityksissä pitempään eivätkä hinkuisi eläkkeelle

tilannehan on joissakin työyhteisöissä sellainen että jopa pari kolme vuotta työelämässä ollut rukoilee että voi kun pääsisi eläkkeelle voi kun pääsisi eläkkeelle täällä on niin paha olla

työelämän ilmapiiri on tietenkin ihmisistä kiinni ja siitä yrittäjästä työnantajasta kiinni

eihän valtio voi mennä yksityiseen yritykseen ja sanoa että eläkää ihmisiksi tehkää töitä olkaa hyviä työnantajia olkaa hyviä pomoja älkää käskyttäkö älkää katsoko sekundaattoria kun työntekijä menee kahvitauolle

mutta miten me saisimme tähän muutoksen sitä minä en todellakaan osaa sanoa koska sitä muutosta ei voi valtio viedä eikä tuoda vaan sen muutoksen täytyy lähteä siitä yrityksestä itsestään työnantajista ja niistä työntekijöistä

minusta se vaikutti käyttökelpoiselta keinolta mille tahansa yritykselle joka haluaa parantaa omaa työilmapiiriään ja työympäristöään ja haluaa antaa arvon niille pitkäaikaisille työntekijöille jotka siinä yrityksessä ovat elämäntyönsä tehneet

miten säilyä sitten terveenä yrityksessä

no tietenkin yksi keino on se että yritys pitää tietyn kunto ohjelman siinä yrityksessä ja sallii työntekijöille mahdollisuuden hoitaa kuntoaan järjestää terveystarkastukset ja pitää huolta siitä että työelämän pelisäännöt ovat joustavat

nimenomaan joustavat pelisäännöt ovat ne joitten avulla ihmiset pysyvät terveinä

jos ihminen saa silloin tällöin hengähtää ottaa koulutuslomaa tai mitä tahansa kun hän haluaa ja tarvitsee ja työnantaja siihen suostuu niin tämä auttaa jaksamaan myöhemmin ikääntyneenä tekemään pitempää työuraa

on toki ymmärrettävää että itä suomi kärsii häirikkökarhuista mutta se ei ole kyllä ymmärrettävää eikä inhimillistä että kun emokarhu ammutaan niin neljä pientä karhunpoikasta ammutaan perään eikä anneta yhtään minkäänlaista mahdollisuutta niiden elää

mutta jos näihin ei suostuta niin ihmiset väsyvät jäät eivät niissä minä kyllä ja karkaavat eivätkä jaksa elää siinä työympäristössä

minä en ymmärrä minä en hyväksy tätä

mutta sitä minä en hyväksy että kuntoutus järjestetään valtion varoilla jonnekin hornan

nämä pienet karhunpojat voitaisiin aivan hyvin viedä vaikka kuusamoon tai ranuan eläinpuistoon mutta minusta se on todella julmaa että ne ammutaan noin vaan